arvoisa puheenjohtaja

kaikki muut metsänomistajat ja sitten tietysti energiateollisuus ovat vaatineet että sille tulisi täysi tuki

jos me haluamme suomalaisen puun biojalostamiselle edellytyksiä niin minun mielestäni tämä kirkon keskelle kylää laittaminen on paikallaan

siellä kun katsottiin sitten mitkä ovat niitä määrääviä seikkoja niin todella se että väsyneenä ajetaan ylipitkiä aikoja mitä ei valvota saattaa olla syynä

elikkä tässä on kysymys liikenneturvallisuudesta mutta ennen kaikkea yrittäjien keskinäisestä kilpailusta

arvoisa herra puhemies

toivoa silti ei ole menetetty

meillä on vielä tuoreessa muistissa upmn lopettamisen vaiheet muutamien vuosien takaa jossa yhteydessä saimme vastaavalla rahoituksella hyvää menestystä

pidän nyt tärkeänä että työllisyyttä korjaaviin toimiin tartutaan ripeästi ja että tämä kaivosyhtiön konkurssi koettelee meitä vain väliaikaisesti

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

arvoisa herra puhemies

nykyisten tehtävien avien ja elyjen välillä ei ole kansalaisten silmissä kovin hyvää jakoa elikkä ihmiset eivät tiedä mihin mikäkin asia kuuluu

mielestäni sama kehittämisviranomainen voi kyllä olla myös valvova tietyissä asioissa

lääninhallitus nimi oli hyvä ja siinä mielessä se ajaa paikkaansa mutta täytyy sanoa että pitää huolehtia siitä että alueilla oleva päätäntävalta mikä tällä hetkellä on olisi syytä säilyttää

sopimuksesta ei siis tullut sitova vaan tavoitteellinen kuten aiemminkin mutta aiempaan ero oli juuri siinä että kehittämiseen käytetään viidennes puolustusmäärärahoista

ensi vuoden kalustohankinnan osuuskaan ei tuo tähän parannusta

kysynkin arvoisalta ministeriltä

onko mahdollista nostaa hankintojen osuutta tavoitteeseensa tai edes lähelle sitä mikäli määrärahoja ei nosteta puolustusvoimien esittämään tasoon lähimpien vuosien aikana

ja mitä tämä nato maiden sopimus meille suomelle merkitsee

arvoisa herra puhemies

minun mielestäni on tärkeämpi kuitenkin tämä kohtaanto ongelma joka ainakin tuolla kainuussa esiintyy sillä tavalla että meillä on maan korkein työttömyys mutta myös maan korkein työvoimapula muutamilla aloilla

olen samaa mieltä kuin edustaja salonen siinä että tässä asiassa meidän pitäisi kuitenkin tehdä vielä enemmän töitä eikä lähteä yhdessä syyllistämään sitä työnantajaa joka ei välttämättä saa työntekijöitä sinne

tämä tällainen on minusta väärää politiikkaa

se että sieltä lähtee pohjoisen vesialueelle sinne jormasjärvelle ja nuaselle ja sitä kautta sitten oulujärvelle päästöjä on ympäristötapahtuma joka on todella merkittävä

itse olen ollut tänä päivänä yhteydessä myös pekka perään ja uskon että tämän kalkitsemisen ansiosta metallit varsinkin uraani ja nämä raskasmetallit saadaan osittain sieltä saostettua alas ettei niin onnetonta tapahtumaa synny kuin edustaja martti korhonen äsken kuvasi

arvoisa puhemies

mutta minä kysyisin asianomaiselta ministeriltä mikä on viranomaisten vastuu tämmöisissä tapauksissa kuin esimerkiksi tätä kyseistä kipsisakka allasta tehtäessä

jo silloin kun sitä tehtiin esiintyi lehdissä ja tällaisissa kysymyksiä voiko tuollainen vähän yli millin paksuinen muovi kestää tämmöisessä asiassa ja sen jälkeen nämä seuraavat altaat tehtiinkin jo paremmin

kiitän ranskaa siitä että se lykkää maihinnousualusten toimitusaikaa

mutta kysyn nyt arvoisalta ministeriltä miten suomi suhtautuu tähän asiaan ja eikö ranskalla tai muilla länsimailla olekaan samanlaista vientikieltoa maihin jotka käyvät sotaa tai ovat konfliktin osapuolia

arvoisa puhemies

tässä on kysymys tosiaan sisäisestä siirrosta ja raha on ihan sama annetaanko se nytten sinne joka tapauksessa se tarvitaan vaikka se ajettaisiin alas sitten kesällä

vaasan hallinto oikeushan puolitti sen purkuputken luvan sinne ja kuormitusta ei ole tällä hetkellä sitten huomattu siinä nuasessa sen enempää

minä itse asun siinä rannalla ja siinä talvivaaran vieressä että olen kyllä kiinnostunut tästä ympäristöstä ja olen ollut kiinnostunut ympäristöstä aikaisemmin kuin ehkä yksikään teistä

arvoisa puhemies

pidän tätä hallituksen esitystä positiivisena nimenomaan sen suhteen että tämä ainoastaan siirtää verotusta ja saattavat myöhemmin olla verotulot valtiolle huomattavasti suurempia kuin ilman tätä muutosta

yleensähän sitä ei kirjata tuotekehitykseen eikä sitä saa kirjanpitolain mukaan sinne kirjatakaan elikkä se saaja joka maksaa sen tilauksen on se varsinainen tuotekehityspanostuksen maksaja

sehän tarkoittaa yliopistoja ja se tarkoittaa ammattikorkeakouluja ja se tarkoittaa muita pieniä yrityksiä luokkaa muotoiluyritykset siis sellaisia jotka tuntevat jonkin erikoisosaamisen niiltä tilataan näitä

uskomme että opiskelu olisi motivoivaa kun siihen liittyisi oppisopimusjakso yrityksessä jossa opintoja pääsisi heti soveltamaan ja ammattitaitoa kartuttamaan

kysyn asianomaiselta ministeriltä

miten ja millä aikataululla olette ajatellut toteuttaa uuden mallin joka yhdistää ammattiopinnot ja oppisopimuksen

arvoisa puhemies

kotipaikkakunnallani kajaanissa äkillisen rakennemuutoksen rahoituksen turvin olemmekin saaneet erittäin hyvin asioita ja työpaikkoja järjestettyä

arvoisa puhemies

kysyisin vielä tarkemmin tästä

kehysvaiheessa sovittiin myös oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksosta jonka aikana koulutuksen tarjoava yritys ja oppilas tutustuvat toisiinsa ilman työsopimusta ja voivat arvioida onko oppisopimus mielekäs tässä vaiheessa

tietokonesalien siirtyminen halvempaan sähköveroluokkaan edesauttaa kilpailussamme nimenomaan ruotsin kanssa

siellähän kyseinen verokanta on jo ollut alemmalla tasolla minkä vuoksi olemmekin hävinneet jo muutaman keissin tähän mennessä

tämän pitäisi madaltaa kynnystä ja ottaa nuoria oppisopimuskoulutukseen sillä se on varsinkin pienille yrityksille työtä ja perehtymistä vaativa juttu

arvoisa puhemies

ensiksi haluaisin tästä kokonaisveroasteesta ja julkisten menojen osuudesta kansantuotteesta sanoa sen verran että olen eduskunnan tietopalvelusta kysynyt sitä

kysyn asianomaiselta ministeriltä

me tarvitsemme kipeästi suomalaista työtä ja suomalainen työ syntyy investoinneista ja investoinnit tarvitsevat pääomia

sitten tästä hallituksen esityksestä

hallituksen tavoitteenahan tässä on nimenomaan kasvutavoite ja tällä nimenomaan tehdään se kasvu sillä tavalla mahdolliseksi että kun yrittäjä yritys osakeyhtiö saa jättää yritykseen enemmän rahaa niin mitä se tekee sillä rahalla

arvoisa puhemies

tämä meidän puolustusvoimauudistuksemme on hyvin viety läpi ja edustaja kanervan työryhmän esitykset on ensi vuoden budjettiin ensimmäisen kerran otettu

mutta kysyisin puolustusministeri niinistöltä kun te ennen virkakautta puhuitte siitä että on tehtävä nato selvitys jossa selvitetään meidän mahdolliset kansainväliset tulevat liittoumamme ja niitten hyvät ja huonot puolet